mutta yhdyn siihen että eivät kyllä aikaisemmatkaan hallitukset ole tässä asiassa olleet juuri sen parempia ei tässä siitä ole kysymys

vastaan tietysti tulee tällä tiellä sitten ongelmia

samalla myöskään ei ole aina pystytty taloudellisesti toimimaan niin että olisi oltu myymässä sellaista mitä todellakin tarvitaan tässä on ongelma on se

lauri oinosen puheenvuoroon viitaten että kun eu todellakin suojelee karhua ahmaa ja sutta asiallisella ja oikealla tavalla niin kyllä samalla tavalla tässä kysymyksessä euroopan unioni on hyvä kun se suojelee myöskin patoturvallisuutta

arvoisa puhemies

mutta valiokuntakäsittelyn yhteydessä oli keskustelua niin kutsutusta reit kiinteistörahastosta josta varmasti myös ministeri vapaavuorella on käsitys

tänään tällainen hetki on toivon mukaan jatkossakin koska ne yleensä tuppaavat jäämään sinne illan myöhäisimpiin tunteihin

todella tässä on rahasta kyse sillä lailla että nythän tämä uusi hallituksen esitys täsmentää että siellä alhaalla alakerroksessa katutasossa oleva liikehuoneisto ei joudu mukaan tähän jälkikustannusten maksuun

kaiken kaikkiaan tässä on siis tällainen saman tyyppinen lakiehdotus joka on ollut aikaisemmin edellisen lamakauden aikana käytössä ja tässä tietysti voi ympäristöministerille tai nimenomaan asuntoministerille tässä tapauksessa antaa papukaijamerkin että hän on ottanut käyttöönsä tämän avustustavan

on perusteltu sillä että meillä on alueelliset elinkeino liikenne ja ympäristökeskukset ja niiden mukaan pitäisi samalla tavalla yhdistää myös ministeriötason hallintoa

valtion puolella tilanne on näin eikä kuntapuolella tilanne ole juurikaan sen parempi

tuskin näin en usko kukaan ajatteleekaan vaan kyllä se varmasti lähtee hyvin automaattisesti se pelastuksen halu mutta sen lisäksi tämän vahingonkorvauslainsäädännön pitäisi olla kohdallaan

sairaanhoidossa tilanne on ongelmallinen mikä heikentää ja hidastaa hoitoa diagnoosin tekemistä

tässä mielessä on tietysti vähän hankala sitä asiaa koko salin kannalta käsitellä

arvoisa puhemies

kuitenkin sen säännösten tulee olla sellaisia että ne tekevät sen aidosti toimivaksi ei niin että se olisi ikään kuin keino välttää verotusta

aikaisemmin silloin kun valiokunta käsitteli itse lakia puhuttiin asuinhuoneistoista nyt sitten on otettu myös muussa käytössä olevat huoneistot tähän mukaan

on puhuttu siitä että ympäristölainsäädäntö liian moniportaisesti estäisi joidenkin taloushankkeiden eteenpäinviemistä

tämä on ongelma koko julkisella sektorilla sekä kuntien että valtion kohdalla ja on tietysti viimeinen hetki että näihin asioihin aletaan myös tällä tavoin kiinnittää huomiota ja tehdä aivan konkreettisia uudistuksia mitä tämä hallituksen esitys nyt mahdollistaa

mutta toteaisin itse tähän keskusteluun valiokunnassa ja ympäristövaliokunnan yksimieliseen mietintöön että nimenomaan resurssikysymys on ollut se ongelma joka tässä on edelleenkin tämän kemikaalilain ja reach asetuksen toteuttamisessa

mutta myöskin palomiesten eläkeiän pitäisi olla kohdallaan se ei ole kohdallaan ja tämä toivon mukaan saa tässä eduskunnassa myöskin mahdollisimman aktiivisen tuen taakseen että se eläkeikä voitaisiin kohtuullistaa sellaiseksi kuin se aikaisemmin oli

mutta näinhän on puhemies että yhtä rakennusmiestä vastaa suunnilleen viisi muuta työpaikkaa jotenka rakentamisen elvyttäminen ja sen syöksymisen estäminen todella lamaan on sellainen ajankohtainen väline hallituksella joka on välittömästi mahdollista toteuttaa ja edelleenkin puuttuu paremmin toimivia esityksiä kuin tämä mainittu osakeyhtiöiden veronhuojennus

kuudes sukupuuttoaalto on menossa ja cites sopimuksen toteuttaminen omalta osaltaan on tätä luonnon monimuotoisuuden hupenemaa estämässä

edessä on todella syvä taantuma vielä syvempi kuin ehkä arvioimmekaan tai pystymme arvioimaan ja näin ollen nämä kaikki keinot ovat välttämättömiä

onko teidän mielestänne ympäristölainsäädäntö este vaiko suomelle mieluumminkin voimavara

niin todella nyt on keskustelu menossa

tässä suomen tapa hoitaa ympäristöä maatalouden ympäristötuen avulla on huonosti onnistunut

lopuksi puhemies alleviivaan että pitäisi olla vaikuttavia ja tuo seuraava hallituksen esitys osoittaa juuri sen vaikuttavuuden ongelman hyvin konkreettisesti

arvoisa puhemies

tuki hajautuu epämääräisesti laajalti eikä kohdistu ongelmakohtiin

kimmo kiljusen puheenvuoroon vaan viitaten tarkoitin sitä kun mainitsin tobinin veron että tobinin veron tyyppisestä veroajattelusta on lähtenyt tämä kehittymään sen laajentaminen muihin transaktioihin ja tässä mielessä voi sanoa että on tobinin veron tyyppisistä veromalleista kysymys

nyt on yritetty tätä asiaa tiukentaa parantaa

tämä mainittu pykälä jossa tehdään päätös metsästyksen rajoittamisesta on paikallaan nimenomaan tämä muutos että tässä tapauksessa päätöksenteko siirtyy ministeriön tasolle kauemmaksi niiltä alueilta missä itse metsästystä tapahtuu koska helposti tulee kuitenkin vääriä käsityksiä riistaeläinkannoista

mutta kaiken kaikkiaan olemme pahasti vielä tässä asiassa keskeneräisiä hallitukselta ei ole tullut kunnollisia esityksiä tilanteen parantamiseksi

ympäristötuki kuten maataloustuki kaiken kaikkiaan pitäisi katsoa aivan uudella tavalla ympäristönäkökulmaa vahvistaen ja näin ollen tämä viesti on valtioneuvostolle että vielä parempaan pitää päästä jotta esimerkiksi itämeren pelastaminen todella onnistuu

molemmat ovat positiivisia käsitteitä mutta nimenomaan teidän esityksessä tämä omavastuuosuus irrotetaan asiakasmaksusta ja myöskin maksukatosta

meillähän on tiedossa tämä ristiriita suden ilveksen ja karhun määrien suhteen

silloin rintama meni nimenomaan sille alueelle missä oli inkeriläisiä ja heitä sitten tuli sieltä lähinnä tallinnan kautta suomeen

asia on juuri näin kuten ed

se ei enää kuulu maksukaton alle

toisaalta riista ja kalatalouden tutkimuslaitos rktl katsoo että kannat ovat pienempiä kuin mitä annetaan ja haetaan pyyntilupia

en tuota fokusointia sinänsä tietenkään pidä huonona mutta olisi voitu fokusoida muutama asia

sen lisäksi he ovat varmaan kärsineet muustakin mutta nimenomaan siitä

tämä ilves a muna on esimerkiksi ilveskannan metsästäminen nyt tällä metsästyskaudella osoittaa sen että ollaan pienentämässä kantaa oleellisella tavalla mielestäni ilman perusteluja

aivan oikein kysymys on siitä millä tavalla tämä vaikuttaa julkiseen terveydenhoitoon kuinka paljon se sitä sitten vähentää kun annetaan tämä seteli ja sanotaan että etsipä nyt sitten tästä luettelosta se palvelunantaja luetteloita kunta pitää

puhemies

saarisen tarkoittama ennalta ehkäiseminen on myös sitä ettei yhteiskunta kahtia jakaudu ja ettei köyhyys lisäänny ja että yhteiskunnassa ne prosessit jotka lisäävät väkivaltaisuutta muun muassa lasten ympäristössä vähenisivät eikä lasten elinympäristössä ole koko ajan signaaleja siitä että asiat ratkaistaan väkivallalla jota tulee muun muassa tuutin täydeltä televisiosta

tässä mielessä pitäisi pystyä paremmin arvioimaan metsästysmäärät ja nimenomaan käyttämään tieteellistä arviointia ja rktl sitä edustaa

arvoisa rouva puhemies

siis edelleenkin

tätä se on ollut keskustelussa

aivan liikaa lannoitetaan maatalouden toimesta

asko seljavaara viittasi sillä on erityisesti merkitystä jos ajatellaan esimerkiksi hoitoketjua ja sitä että potilaslääkäri suhde säilyy ja tieto välittyy

nimenomaan ympäristökeskukset ovat olleet huolestuneita siitä mikä heidän asemansa tulee olemaan mikä on ympäristönsuojelun ja ympäristötoimen tulevaisuus tässä uudessa organisaatiossa

meille on myös tullut uusi lannoitusmuoto eli metsien lentolannoitus

en tiedä onko se temppu ollenkaan siitä huolimatta että jo hollantilaisilla oli ja muualla rannikkoalueilla on ollut tuulivoimaa kauankin

hyvin ongelmallista

on hienoa että ulkoasiainvaliokunta on ottanut ykn nimenomaan tänä vuonna toimenpidekertomuksessaan keskeiseen käsittelyyn

tässä salissa aina kun tästä on puhuttu ja ministeri brax on ollut paikalla hän on halunnut aina tuoda esiin sen että hallitus on tehnyt hyvin paljon tämän asian puolesta ja asia on jollakin tavalla jo kunnossa ainakin menossa siihen

hoskonen viime keskiviikkona tällä viikolla nimenomaan luonnonvarainneuvosto kiinnitti huomiota ja paikalla oli asiantuntijoita nimenomaan maatalouden asiantuntijoita jotka vahvistivat juuri tuota mitä sanoin

silloin arvoisa ministeri on kiinnitetty huomiota myös siihen miten rahoitus kulkee ja miten henkilöstöresursseja tässä hallituksen tuottavuusohjelman ollessa voimassa kohdellaan

nämä ovat ongelmia

kiinnitän huomiota kuitenkin siihen että tässä kertomuksessa ei ole paneuduttu niihin ykn tehtäviin tai niiden tehtävien lisäämistarpeeseen jotka liittyvät tämän planeetan väestöräjähdyksen hillitsemiseen

arvoisa puhemies

siis asia ei ole ongelmaton vaikka tällainen ideologinen pakkopulla on syötetty tästä sosiaalipalvelujenkin yksityistämisestä ja sitä on nykyhallitus kyllä pureskellut aika tyytyväisenä

tästä infuusion tuotannon lopettamisesta suomessa keskusteltiin silloin kun se loppui ja todettiin että se voi olla riskitekijä

hoskonen kysymys ei ole mistään yksityisajattelusta myöskin esimerkiksi eduskunnan ympäristövaliokunta toistuvasti on tuohon ongelmaan kiinnittänyt huomiota että ympäristötuki ei ole kyllin kohdistuvaa

pulliainen käytti asiallisen puheenvuoron

samaan aikaan sitten oltiin sitä mieltä että tällaisia ongelmatilanteita ehkä ei synny ja valmisteita saadaan nopeasti ulkomailta

tämä ehdotus pyrkii olemaan tietysti mukana edistämässä tätä rakennuslupakäytäntöä mutta tähän liittyy myös oma erityisalueensa joka tulee mietinnön tekstissä esille

hän viittasi myös metsästyksen ongelmiin

olisi hyvä jos hallitus olisi omassa tykönään pystynyt tästä asiasta todellakin tekemään selkeitä ratkaisuja tuomaan sellaisia esityksiä muun muassa budjettiesityksiä eduskunnalle että tämä asia olisi saatu menemään parempaan suuntaan ilman että siitä sitten aina joudutaan puhumaan

tähän hallintovaliokunnan mietintöön on jätetty myös vastalause ja esitänkin että eduskunta hyväksyisi tämän mietinnön vastalauseen esittämässä muodossa

onko riittävästi hoitohenkilökuntaa

kaiken kaikkiaan metsästykseen liittyy ongelmia muun muassa juuri vesilintujen ampumiseen

onko hoiva riittävää

se on uusi ulottuvuus ja tärkeä asia laajemminkin tämän lain yli

saavatko ihmiset jotka ovat hoidon kohteena todellakin omat perustuslailliset oikeutensa toteutetuksi niin että heidän ei tarvitse esimerkiksi odottaa märissä vaipoissaan tuntikausia että tulee apua paikalle

arvoisa herra puhemies

tuollainen ruokasuola sokeri liuos tietysti voi olla yksinkertainen ja nopea valmistaa mutta on sitten koko joukko sellaisia välttämättömiä infuusionesteitä jotka ovat huomattavasti enemmän vaivaa vaativia

mutta ministeri braxhan on vakuuttanut meille että nyt on enemmän toimijoita oikeusistuimissa kuin koskaan

itse haluaisin kiinnittää huomiota tämän metropolin yhteyksiin nimenomaan itäiseen ilmansuuntaan eli tuonne kaakkois suomeen joka on ilmansuunta jonne ei vie raiteita

miten harmaasorsa esimerkiksi tunnistetaan ja erotetaan sinisorsasta eli heinäsorsasta ja millä tavalla se tapahtuu esimerkiksi hämärässä kun se on muutenkin vaikeaa

nyt ollaan siinä tilanteessa että kaikkein köyhimmässä vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset ovat nyt löytäneet sinänsä puolustajan tässä vastalauseessa

arvoisa puhemies

neal

toinen asia mikä meillä on tässä perusturvassa heikentynyt on nimenomaan rokotteiden valmistamisen lopettaminen suomessa

tämä lisääntymisterveydenhoito pitäisi liittää hiv ja aids vastaiseen työhön ja olla sen osana

on niin käytiin haluaisin huomauttaa sen että aina kuitenkin lähtökohtaisesti näissä ongelmatapauksissa naisella on päätösoikeus omaan kehoonsa ja ruumiiseensa

kiskot eivät kulje kohti porvoota eivätkä sitä kautta myöskään kymenlaaksoon ja sitten suora ratayhteys myös edelleen pietariin tältä osin puuttuu

meillä on menossa tällainen velmu ohjelma eli vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma ja sen rahoitus on ollut varsin kitsasta ja heikkoa

näiden kohdalla olemme keskustelleet aikaisemminkin

tällöin tulee kysymys myös siitä mikä on valvovien viranomaisten määrä mikä on valviran resurssi miten todellakin esimerkiksi potilasasiamies ja sosiaaliasiamiestoiminta onnistuvat

se oli kansanterveyslaitoksella varsin tehokasta se oli myös tuottoisaa mutta jostakin syystä mielestäni siinä on tällainen liberalisointi jälleen ollut mukana se lopetettiin

se on erittäin tärkeä arvo sinänsä

jotta nämä sijoituspaikat voidaan monipuolisesti myöskin biodiversiteetin näkökulmasta selvittää se vaatii rahoitusta ja tämän velmu ohjelman toteuttamista

täällä on kiitetty valiokunnan ja asianomaisen ministeriön hyviä suhteita ja joustavuutta

tämän vuoksi on tärkeätä muistuttaa myös tässä keskustelussa tästä epätasapainosta eli siitä että suomi elää edelleenkin krimin sodan jälkeisessä tilassa

sitten toinen kysymys näistä aikaväleistä mitkä raskauden keskeyttämiseen ovat mahdollisia tai luvallisia niin niiden ylärajoista olen valmis keskustelemaan siitä missä ne rajat kulkevat nykyaikana jotta myöskin ne voitaisiin ajantasaistaa

se on hieno asia

ja ne eivät saa mitään joilla on toimeentulotuki

näiden keskeisten kysymysten parissa sekä omaiset potilaat asiakkaat hoidettavat että myöskin hoitohenkilökunta joutuvat jatkuvasti painiskelemaan

näin varmasti on ja kiitosten tuolta osin uskon olevan aiheellisia

kaikessa asiassa on nousua ja laskua ja aina kun on ensin nousu vaikka tuulivoiman tai perussuomalaisten kannatuksessa myöhemmin tulee lasku ja tämä lasku ainakin tuulivoimahankkeiden kohdalla toivon mukaan jää varsin väliaikaiseksi

tässä tämä ykn rooli nimenomaan unfccc ohjelman eli ilmastonmuutoksen hillitsemiskampanjan kautta tulee keskeiseksi ja on globaalisti se avaintekijä

nyt hinnat ovat nousseet ja myöskin rokoteturvallisuus rokotteiden riittävä saanti mikä liittyy myös laajasti näihin velvoitteisiin mitä lääkkeiden ja lääkinnällisten aineiden varastoinnissa on pitäisi huomioida aivan uudella vakavuudella

arvoisa puhemies

nimenomaan kun nykyhallitus on painottanut suuntaavansa sosiaalipoliittisia toimenpiteitä kaikkein huonoimmassa asemassa oleville niin tässä ei tämä osu oikeaan koska nimenomaan toimeentulotuki leikkaantuu sen korotuksen verran joka ehkä kuitenkin teiltä tulee niille joilla on useampi lapsi

ministeri häkämies joka on myös kotkan kaupunginvaltuutettu tietää että armeija on tehnyt sellaisia ratkaisuja jotka ovat myös vaikuttaneet kotkan talouteen huonolla tavalla siellä olevaan teollisuuteen nähden

valiokunnan mietinnössä todetaan että toisin kuin paras hankkeessa lakiehdotus ei edellytä yhteisen toimielimen perustamista vaan kunnat voivat sopia sen perustamisesta niin halutessaan

nuo ed

itse painottaisin tässäkin kohdin kun puhumme korkeimmasta oikeudesta oikeuksia kohtaan syntynyttä työpainetta toisaalta hallituksen tuottavuusohjelman kielteistä vaikutusta

nyt kysymys on myös siitä onko se hallitus aina väristä riippumatta se joka vastustaa näitä aivan peruskysymyksiä eli ihmisten tasa arvoisuuslähtökohtaa ja sitä että kaikkein vaikeimmassa asemassa olevaa ihmistä pitää auttaa

kaiken kaikkiaan voi varmaankin todeta että ihan tästä mittakaavaerosta huolimatta tässä kyseisessä hallinnon uudistamisasiassa ollaan huomattavasti paras hankkeen muita osa alueita nimenomaan terveydenhoidon opetuksen sosiaalitoimen ympäristön osa alueita joustavampia

mikä täältä mielestäni puuttuu ja on ehkä jäänyt syrjään on ykn biodiversiteetin suojeluohjelma ja ykn aavikoitumisen estämisohjelma

näin ollen jos ministeri häkämies ajattelee että vasemmistoliitto ei puolusta työpaikkoja ministeri ajattelee tässä tapauksessa harhaan